todellakin suunnittelu paperit mestarit ovat valmiina

toisekseen sen laaja työllistävyysvaikutus

suomi on komission laskelmien mukaan ensi vuonna kreikan jälkeen euroopan heikoiten kehittyvä talous

kolmantena liikenneturvallisuus

millään muulla suomen pääväylistä ei tällaista läppäsiltojen kaltaista tulppaa ole sen varmasti tiedämme kaikki

mitä siellä on tehty

syy on siinä että emme ole osanneet havainnoida maailman muuttuvan ympärillämme

työelämän etujärjestöissä näytetään uskovan että voimme jatkaa elämää kuten on tehty vuosikymmeniä

voi olla ja usein on kyse elämästä kun siinä kuljetusmuodossa olemme

se tukee elinkeinoelämää hyvin laaja alaisesti

vielä viidentenä

todellakin kun on kyse siltahankkeesta myös monipuolinen taitorakentaminen on kyseessä joten emme voi muuta savolaisina kansanedustajina kuin odottaa myönteistä päätöstä pikaisesti tämän elvytystoimenpiteen kohdalla

nyt devalvaatiokikka ei euron aikana onnistukaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomessa puolen miljoonan kakkostyypin diabeetikon aiheuttamat terveydenhuoltomenot ovat jo yli kaksi miljardia euroa vuodessa

liikennepoliittisen selonteon linjaukset on otettu monilta osin huomioon ensi vuoden talousarvioesityksessä johon tulevien vuosien liikennepolitiikka ja sen toteuttaminen tulevat pohjautumaan

minun mielestäni ei ole yhtään arvokkaampaa tai arvottomampaa kuolla kakkostyypin diabeteksestä johtuvaan kuolioon ja verenmyrkytykseen kuin aliravitsemukseen

haluaisinkin kysyä ministeri väyryseltä ollaanko ulkoministeriössä tietoisia näistä länsimaisen pikaruokainvaasion aiheuttamista terveysuhista kehitysmaissa ja näettekö että terveyskasvatuksella tulisi olla nykyistä suurempi rooli kehitysyhteistyössä

hallitus on kuitenkin käynnistänyt joukkoliikenteen kehittämisohjelman jonka tavoitteena on osaltaan lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja turvata joukkoliikennepalvelut koko maassa

liikenne ja viestintäministeriössä valmistellaan parhaillaan esitystä joka toteutuessaan turvaisi haja asutusalueiden joukkoliikennepalvelut

niin sanotulla kyytitakuulla todella taattaisiin asukkaille julkisen liikenteen yhteydet joilla on mahdollista tehdä vähintään kaksi kertaa viikossa asiointimatka kuntakeskukseen tai muuhun taajamaan

liikenteen ympäristövaikutuksiin voidaan vaikuttaa muun muassa edistämällä joukkoliikennettä ja ympäristöystävällisiä kuljetusmuotoja

maantiekuljetuksiin nähden toimivalla raideliikenteellä voidaan vähentää liikenteen päästöjä sekä edistää ympäristöystävällisten ja turvallisten rautatiekuljetusten kilpailukykyä

on aivan oikein ja välttämätöntä että tässä lisäbudjetissa keskitytään vahvasti nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn ja hoitoon

tiedustelisin ministeri virkkuselta muuttuuko tämä summa mahdollisesti vielä aikuiskoulutusta järjestävän adultan vastikään uutisoitujen taloussotkujen ja konkurssin myötä

olisi tärkeää että varsinkin loppusuoralla olevien oppisopimuskoulutuksessa olevien opiskelijoiden opinnot saataisiin nopeasti päätökseen ilman tarpeetonta lisävaivaa ja kustannuksia opiskelijoilla

kun nyt käsillä oleva lakiesitys oli täällä lähetekeskustelussa kesäkuussa esitin huolenaiheenani sen että aukioloaikojen laajentaminen saattaa vaikeuttaa pienten yritysten ja lähikauppojen mahdollisuuksia selvitä

eri tahojen kaupan työntekijöiden kuluttajien ja itse kauppojen kannat vaihtelevat aina aukioloaikojen vapauttamisesta nykyisten aukioloaikojen supistamiseen

esimerkiksi meillä pohjois savossa on opintojensa loppuvaiheessa olevia maitotilallisia jotka ovat opiskelleet liiketalouden peruslinjalla merkonomiksi työn ohessa

suuret päivittäistavarakaupat pääasiassa keskusliikkeet kannattavat aukiolosäädännön vapauttamista kun erikoiskauppa sekä pienet päivittäistavarakaupat päinvastoin vastustavat aukioloaikojen vapauttamista tai pitävät nykyisiä sunnuntaiaukioloaikoja riittävinä

siitä voidaan olla yksimielisiä että asia ei ole ainakaan yksiselitteinen ja on selvää että tässä yhteydessä tarvitaan ennen kaikkea selkeitä reunaehtoja

toisaalta huoltoasemien viimeaikainen kehitys on johtanut tämän toimialan laajentumiseen päivittäistavarakaupan sekä myös ravitsemustoiminnan suuntaan

valiokunta huomioi oikein myös sen että parhaillaan valmistelussa olevassa kilpailulainsäädännön kokonaisuudistuksessa tulee kiinnittää huomiota muun muassa kaupan keskittymiseen liittyviin ongelmiin ja tämä on varmasti pitemmällä tähtäimellä vieläkin tärkeämpi seikka kuin edellä mainittu

tästä syystä pelkona onkin että aukioloaikojen laajentaminen vaikeuttaisi erityisesti pienten yritysten ja lähikauppojen mahdollisuuksia selvitä kiristyvässä kilpailussa

pienemmät yritykset ja lähikaupat tarjoavat paitsi työpaikkoja myös kuluttajalle yhden valintavaihtoehdon lisää ja lisäksi yksilöllistä palvelua sekä lähipalvelua esimerkiksi autottomille kotitalouksille sekä entisestään kasvavalle ikääntyvien kuluttajien joukolle

ketjujen valintamyymälöitä kyllä riittää mutta onko siinä kilpailua saatikka valikoimaa jos samassa kaupunginosassa kaksi saman ketjun elintarvikekauppaa nököttää rinta rinnan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pykälässähän sanotaan ensin että elinkeinonharjoittajaa ei saa velvoittaa pitämään kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä sijaitsevaa liikettään avoinna kaikkina viikonpäivinä

täällä on käyty erittäin hyvää ja kiihkotonta keskustelua vakavasta asiasta nimittäin suomalaisten alkoholin käytöstä

mutta sitten pykälä jatkuu ehdolla ellei liikkeen avoinna pitämisen voida osoittaa olevan kauppakeskuksen tai vastaavan myymäläkeskittymän kannalta välttämätöntä

tölli puheenvuorossaan nosti esiin vanhusten ja jo varhain eläkkeelle siirtyvien ihmisten alkoholisoitumista

pelkona on ollut että aukioloaikojen laajentaminen aiheuttaisi ongelmia niille kauppakeskuksissa sijaitseville erikoiskaupoille jotka ovat sidottuja kauppakeskusten määräämiin maksimiaukioloaikoihin

se on todellakin juuri näin että pikkuhiljaa päälle kun ollaan jo nämä tulevat eläkepolvet ovat omaksuneet toisenlaisen alkoholin käytön

vaikka ei voitaisi vaatia pitämään liikettä auki kaikkina viikonpäivinä niin voiko kauppakeskuksen johto käytännössä pakottaa pitämään auki vaikkapa tiettyinä sunnuntaipäivinä vastoin elinkeinonharjoittajan tahtoa tai voidaanko pakottaa pitämään auki joka päivä jos vain määritellään niin että kauppakeskuksen kannalta aukiolo on välttämätön vaikka myyntiä ei olisikaan

he ovat viikonloppuisin tottuneet käyttämään alkoholia mutta nyt kun ei olekaan enää sitä työn kahletta tai sitä aikaa joka luontaisesti pakottaisi pitämään pään selvänä sitten todellakin pikkuhiljaa alkoholin käyttö lisääntyy ja päivittäistyy

esitys sisältää kuitenkin säännöksen elinkeinonharjoittajan mahdollisuudesta pitää halutessaan liikkeensä suljettuna kauppakeskuksessa tai vastaavassa myymäläkeskittymässä ainakin yhtenä päivänä viikossa

tässä täytyy mielestäni olla erityisen varovainen ja seurata käytäntöjä sillä kohtuuttomalta tuntuisi jos pienten liikkeiden omistajat sidottaisiin asiakkaista tyhjiin liikkeisiinsä sunnuntaisin pelkästään jonkin epämääräisesti määritellyn kauppakeskuksen välttämättömän tarpeen takia

satonen toi erittäin tärkeän aiheen esille työkyvyttömyyseläkeläisten taustalla olevasta alkoholin käytöstä

hallitus on keskustan esityksestä käynnistämässä selvitykset kaupan hankinta ja ostovoimaan sekä erityisesti hankintaketjun avoimuuteen liittyen jotta jatkossa voitaisiin parantaa paikallisten tuotteiden pääsemistä kaupan jakeluun nykyistä paremmin

arvoisa puhemies

jos kuluttajat ovat pystyneet elämään näinkin hyvin nykyisten epäselvien sunnuntaiaukiolojen kanssa niin eivätköhän he totu myös siihen että kaikki pikkukaupat eivät joka sunnuntai ole kauppakeskuksissakaan auki

selvitykset on tarkoitus tehdä nopeassa aikataulussa jotta tulokset voitaisiin huomioida kilpailulain uudistamisen yhteydessä

tässä me olemme jo tunteroisen ajan pohtineet sitä mikä on oikein kenenkä tulisi suomalaista sairaanhoitojärjestelmää maksaa

viimeistään nyt näillä luvuilla ja tällä tiedolla meidän pitää lopettaa puhuminen eurooppalaisista juomatavoista ja niiden paremmuudesta

esimerkiksi ranskassa on herätty siihen että maksakirroosimäärät lisääntyivät huimasti ja sielläkin alkoholipolitiikkaa on kiristetty aivan toisella tavalla

nämä ovat tärkeitä toimia sillä nyt on pystyttävä huolehtimaan ja varmistamaan kaikin tavoin ettei aukioloaikojen laajentamisella uhata lähikauppoja ylipäätänsä pienten yritysten tai erikoiskauppojen toimintamahdollisuuksia ja kaupan yrittäjyyttä tai vähennetä alalle hakeutuvien yrittäjien määrää tai heikennetä kaupan alalla työskentelevien asemaa

toivon että jatkossa ei koskaan alkoholiveron korotusten taustalla voi olla pelkästään talouspoliittinen näkökulma vaan mukana täytyy aina olla terveyspoliittiset perusteet

arvoisa puhemies

sunnuntaiden viehätys itselleni on ollut juuri siinä että ollaan perheen kanssa ja jos jotain harrastetaan niin ulkoilua tai vaikkapa kulttuuririentoja

teillähän olisi ollut mahdollisuus laittaa se toive edellisen tai sitä edellisen tai sitä edellisen tai sitä edellisen hallituksen ohjelmaan

siihen aikaan kun te demarit olitte hallituspuolueena hoitamassa näitäkin asioita minä olen ollut sellaisena gerontologisena sairaanhoitajana ja osastonhoitajana tekemässä tätä käytännön hoitotyötä eri puolilla suomea ja myös ulkomailla

on myös selvää että sunnuntaiaukiolon kustannukset eivät saa vaikuttaa tuotteiden hintaan valikoimaan tai palvelutarjonnan kapenemiseen mahdollisten yritysten toiminnan lopettamisien myötä

lauslahti jonka aloitteen muuten olen myös allekirjoittanut lähdimme tälle tielle oli se että kun syksyllä sosiaali ja terveysvaliokunnassa tupakkalaki oli auki tuli esille se että esimerkiksi tämä kriminalisointi on oikeusministeriön alainen tehtävä ja oikeusministeri antoi kirjallisen lausunnon ministeriöstä tuli kirjallinen lausunto ettei heillä ole resursseja lähteä tätä tekemään

toivottavasti ihmisillä itsellään on viisaus hiljentyä läheistensä kanssa hektisen elämänmenon vastapainoksi edes sinä yhtenä päivänä viikossa

toivonkin että myös tämä näkökulma tämä terveyden edistäminen nousisi enemmän keskustelun alle

tästä muun muassa pyysinkin noin vuosi sitten meillä eduskuntaa keskustelemaan mitenkä me yhteiskuntana eduskuntana pystyisimme paremmin vastaamaan tämän yhden sairauden kakkostyypin diabeteksen aivan räjähdysmäiseen kustannusten kasvuun suomalaisessa yhteiskunnassa olemme nyt vastaus pulputusta ja kaltiokumpu ja las lohdutetaan ja sittemmin uimista ja kaltiokumpu kostosta

mutta kuitenkin olen sitä mieltä että ihmispoloinen ei aina tajua parastaan emmehän me muutoin lihoisi ja alkoholisoituisi kansakuntana näin vahvasti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä olevan esityksen mukaan hoitotukea vammaistukea ja ruokavaliokorvausta aletaan maksaa siis myös laitoksessa oleville

olen todella iloinen entisenä veteraanien hoitajana että tätä meidän jo niin iäkkäitten veteraanien arjessa selviytymistä tällä tavalla huomioidaan ja tuetaan

sen pohjalta me molemmat olemme tehneet nämä lakialoitteet kiirehtiäksemme tätä toimenpidettä ettei voi olla kyse siitä että meillä ei muka ole resursseja

lainsäätäjä ei voi tässäkään asiassa kiertää vastuutaan

vielä raja ei tämänkään myötä poistu sillä esimerkiksi sairausvakuutuksen lääke tutkimus hoito ja matkakustannusten korvauksissa sekä asumistuessa ero säilyy

rehula tästä hoitoketjujen eheydestä

oletteko te lukenut mistä aloitteesta tässä on kyse

on todella tärkeää että tarkastellaan että erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon ja taas kunnissa perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteinen työ todella toimii niin

esitys vaikuttaa osaltaan siihen että avo ja laitoshoitoa koskevat erilaiset säännökset eivät vaikuta vääristävästi kunnan järjestämien vanhustenhuollon palvelujen tuottamiseen ja saatavuuteen

minua on tänään jo haukuttu sähköpostitse terveysnatsien marionetiksi ja syytetty terveyspedofiliasta mutta että meidänkin joukossamme on tällaisia ihmisiä jotka eivät ymmärrä että lasten parasta tässä ajan raja on luonnonler vastus ajatellaan

yhtenä asiana tähän vaikuttaa ei pelkästään hammaslääkäreitten tai lääkäreitten riittävyys vaan myös hoitohenkilökunnan riittävyys

näiden laitoshoitorajoitusten poistamisen tavoitteenahan on vähentää kelan maksamien etuuksien ohjaavaa vaikutusta ja edistää hoitopaikan valintaa hoidon tarpeen eikä kunnan taloudellisten tarpeitten perusteella

haluaisin kuulla ministeriltä oletteko te yhdessä opetusministerin kanssa tarkastelleet esimerkiksi lähihoitajien koulutusta oppisopimuksella sen lisäämistä tai myös muita koulutusmuotoja koska erityisesti kotihoidossa ja yleensä vanhustenhoidossa mielestäni ei tarvita niin pitkää koulutusta

sosiaali ja terveysvaliokunnassa kiinnitimme huomiota siihen että pitkäaikaisen laitoshoidon vähimmäiskäyttövaran korotuksen yhteydessä niille jotka ovat pitkäaikaisessa avohoidossa käyttövaraa voi jäädä vähemmän kuin laitoshoidossa oleville

sosiaali ja terveysvaliokunnassa keskustelimme siitä että mahdollisuuksia hengityshalvauspotilaiden erillissääntelyn purkamiseen on syytä selvittää

hengityshalvauspotilaan hoito voi niellä ison loven pienen kunnan vuosibudjetista ja olisi tarpeen tarkastella miten tuota maksurasitusta voitaisiin jakaa onhan se hyvin sattumanvaraista mihin kuntaan hengityshalvauspotilaita tulee

vaikka en tullut nimeltä tässä yhteydessä ed

asko seljavaaran tykityksessä mainittua niin haluaisin kuitenkin muistuttaa mieliin mitä tehdään silloin kun tämä alueellistaminen käännetään päälaelleen elikkä toimintoja puretaan

noin kymmenisen vuotta sitten ministeri uosukaisen päätöksestä poistettiin hammaslääketieteellinen koulutus kuopiosta ja nämä laskut mitä tämän asian paikkaamiseksi niin inhimillisesti kuin taloudellisesti on jouduttu maksamaan ovat mittavat

muistan lapsuudestani että on kerrottu että rippikouluikäinen saa tekohampaat rippilahjakseen

hoitotuen osana maksettavaa veteraanilisää voidaan tämän ehdotuksen mukaan maksaa myös laitoshoitoon joutuvalle tai laitoksessa jo olevalle rintamaveteraanille

tämä on osaltaan tervetullut lisä vanhojen rintamaveteraaniemme toimeentuloon ja hoitoon